me sosialidemokraatit luotamme kuntapäättäjiin ja heidän viisauteensa

suomi on portti aasiaan ja tästä pääomituksesta joka on todella historiallinen päätös joka on elvyttävä elvyttää tässä ja nyt ja luo pysyviä työpaikkoja hyötyy paitsi helsinki vantaa tämä alue myös maakuntakentät

se on uutinen nimittäin muistetaan että nämä neuvottelut pääministeri sipilä katkaisi elokuussa sen vuoksi että tähän saneluun työmarkkinoilla ei suostuttu

työpaikkaomavaraisuus tulee kaikille kunnille liukuvasti

kertokaa miten tämä menee

ehkä kaikkein paras ja uskomattomin argumentti oli edustaja niikolla joka sanoi että on hyvä että tämä järjestelmä tuo tietyille kunnille lisää resursseja mutta sitten oli huolissaan siitä että toisilta pois

neljänneksi esitämme että maatalouslomitus voitaisiin järjestää vähemmällä byrokratialla esimerkiksi palveluseteleiden kautta

kuinka oikeassa hän olikaan

paremman sääntelyn lähtökohtana on oltava pragmaattisuus

arvoisa puhemies

kyseessä on suomalaista yhteiskuntaa syvästi muuttava hanke ja juuri siksi on valitettavaa että sipilän hallituksen ensimmäinen sote päätös oli opposition siirtäminen syrjään valmistelusta

ihan lyhyesti

arvoisa puhemies

sdp suhtautuu tähänkin asiaan pragmaattisesti

olen kyllä pettynyt edustaja soinin kannanottoon siitä kun hän haluaa lähettää suomen sairaanhoitajille lähihoitajille keittäjille ja laitosmiehille viestin siitä että jos kuntaliitos tulee niin teidän työpaikkanne ovat vaarassa teitä uhkaa irtisanominen

ympäristö tarvitsee puolustajansa sillä puhdas ympäristö on suomalaisten turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä asia

arvoisa rouva puhemies

se on kyllä totta että hallitus pitää kiinni omasta hallitusohjelmastaan jääräpäisesti vaikka työllisyystavoite koko ajan karkaa kauemmaksi

ensinnäkin tämä termi

kun on kysytty onko tämän keksinyt joku ylen toimittaja tai oppositioedustaja niin tämän pakkolaki termin idean isä on pääministeri sipilä tämä on hyvä sanoa suoraan

kyllä

hän näki että uudistuksessa tarvitaan hallitusoppositio rajat ylittävää yhteistyön henkeä ja aito vaikuttamisen mahdollisuus myös oppositiolle

arvoisa puhemies

onko niin että tähän maahan kaivataan lisää potkuja

onko tämä nyt sitä työväenpuolueen politiikkaa

ei tässä lausunnossa todellakaan kun vielä kerran luin sen tuolla otettu kantaa mihinkään määräaikaan että onko se nyt viikon ajan vuoden ajan kymmenen vuoden ajan vai kuinka pitkään menetetty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täytyy hetikohta todeta että vaikka tässä on nyt keskustalta pyydetty tätä säästölistaa niin äsken edustaja tuupainen totesi että he ovat suurella kiitollisuudella ottaneet vastaan tämän miljardin säästön

syyn saimme tietää pari viikkoa sitten

ei siinä bensapumpulla kysytä paljonko on tili tai eläke

sdp kannattaa sellaista sääntelyä jolla ihmisten arjesta tehdään turvallisempaa joka lisää tasa arvoa ja ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia

professori montin selvityksessä ja myös komission omissa kannanotoissa tunnustetaan se seikka että nämä vahingonkorvausvaateet saattavat rajoittaa vapaata työtaisteluoikeutta ja sen käyttöä ja näinhän se on

laissa todetaan että siitä maksettava tuplapalkka voidaan maksaa myös kolminkertaisena jos työehtosopimuksessa sovitaan mutta hallituksen pakkolakipaketissa estetään toisin sopiminen

se on tasavero

tasaraha tarvitaan et selviä muuten

me ajamme parempaa sääntelyä jonka avulla vaikutetaan positiivisesti työllisyyteen ja yrittäjyyteen

mutta jos tilanne on todella se että ehdotettu sääntely ei tuo mitään lisäarvoa niin ei ole mitään järkeä lähteä sitä tekemään

minä kyllä ajattelin että ette te pysty lupauksianne pitämään mitä tulee kreikkaan tai mitä tulee työttömiltä leikkaamiseen mutta se että te nyt vielä tämän viimeisenkin vaalilupauksenne rippeen syötte oli kyllä yllätys

se ei ole sitä

ja nyt menen vielä enemmän sekaisin kun nimittäin juuri tulleen tiedon mukaan aivan juuri tulleen tiedon mukaan ulkoministeri soini on todennut yhdessä muiden pohjoismaiden kollegoiden kanssa että venäjä tulee saattaa vastuuseen

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on valmis yhteistyöhön

mutta kysyisin ministeriltä

mitä vos uudistukselle kuuluu tuleeko sitä kautta tuottavuutta tehokkuutta tuleeko siitä kuntaliitosneutraali

olihan teillä vaihtoehto

jos me haluamme kehittää euroopan unionia niin että siinä ovat myös kansalaiset mukana se on jatkossa tehtävä enemmän myös sosiaalisen pääoman myös työntekijöiden ehdoilla ei ainoastaan markkinoiden ehdoilla

ja kun te sanoitte että tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa niin siteeraanpa nyt esimerkiksi tapaturma ja sairausinvalidien liiton kannanottoa viime viikonlopulta

suunniteltu heikennys on perustuslain ja yhdenvertaisuuslain kieltämää ikäsyrjintää ja epäinhimillinen heitteillejättöhanke

nämä ovat surullisia tapauksia nämä laval ja viking keissit joissa työnantaja on käyttänyt kaikki mahdolliset keinot hyväkseen

kertokaa nyt mistä tämä raha on pois ja sanokaa nyt oletteko te asettamassa säästöjenne kohteeksi kaikista suomalaisista vammaiset vanhukset

terveys ja hyvinvointierojen kaventamista palvelujen saatavuuden parantamista ja yhdenvertaisuutta kustannusten hillintää parempaa vaikuttavuutta ja pompottelun lopettamista

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

niin varmasti on mutta hallitus tekee

nyt me teemme sen

voin täysin yhtyä siihen mitä edustaja haglund täällä sanoi

jos tätä keskeyttämistä tarkastellaan erityisesti ammatillisessa koulutuksessa jonka edustaja vehviläinen nosti esiin siihen varmasti kaikkein oleellisimmin vaikuttaa oppilaanohjaus peruskoulussa eli hakeudutaanko heti oikeaan paikkaan mutta myös oppilashuolto siellä koulun sisällä

en voi kuvitella miten kukaan voi ajatella niin että se olisi pois keneltäkään meistä muista jos mies tai naisparit saavat mennä keskenään naimisiin

ensinnäkin minusta on hyvä että terho tunnusti nyt tämän asian että kun äsken edustaja satonen kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja satonen yritti täällä puhua mustaa valkoiseksi että hallitus ei ole ryhtynyt ekn asiamieheksi niin terho tässä tunnusti että sen värinen pelipaita sieltä pukukopista löytyy

kun tästä kaksoisvajeesta edustaja pekkarinenkin on täällä monesti puhunut niin olisi ehkä syytä katsoa mistä tämä vaihtotaseen alamäki on alkanut ja mistä se johtuu

arvoisa puhemies

se on kunnista kiinni

ilmiselvästi on niin että kyseessä on hallituksen esitys jonka perussuomalaiset ministerit muun muassa timo soini ovat hallituksessa hyväksyneet

sitten jos puhutaan lukioista niin siellä oppilaanohjaus korostuu nimenomaan nyt siinä mistä me tänään keskustelemme eli hakeutumisessa korkea asteelle

on todella tärkeätä että me pidämme suomalaisesta huoltovarmuudesta kiinni

toisekseen eläköityminen on kiihtyvää mutta kysymys on siitä halutaanko tähän projektiin mukaan kuntien työntekijät vai ei ja perussuomalaisten viesti kuntien työntekijöille on se että te haluatte lisää epävarmuutta

sitten toinen asia

ministeri lindström on tämän esitellyt mutta hallituksen rintama ei riitä viemään tätä lakia eteenpäin täällä eduskunnassa vaan nyt on tilanne se että hallitus joutuu nojautumaan tässä asiassa oppositioon

kyse on pitkän aikavälin toimista ja nyt on viimeinen hetki